silloin yksi ehto siellä muiden ehtojen joukossa on se että tähän rehottavaan ja lisääntyvään harmaaseen talouteen puututaan kunnolla

arvoisa puhemies

joudun toteamaan että en kyllä pystynyt vastaamaan siihen millään loogisella tavalla että jos kaikki muut etuudet ovat indeksisuojassa tyyppiä eläkkeet ja tyyppiä kotihoidon tuki tyyppiä lapsilisät ja niin edelleen

ongelma on lisääntynyt räjähdysmäisesti sen jälkeen kun rajat ovat avautuneet ja on tullut mahdolliseksi käyttää ulkomaille rekisteröityjä yrityksiä työmailla

eli finnairin johdon toiminta on tullut tilanteeseen että ei kukaan tiedä mikä on finnairin strategia tällä hetkellä miten se aikoo tästä lamasta tulla ulos

se alkaa tulla vastaan päivittäin että meillä on semmoista yritystoimintaa ja semmoista palkanmaksua joka selvästi tapahtuu marginaalissa josta verottajalle ei kerrota mitään ja joka syrjäyttää suomalaista työtä ja suomalaisia yrittäjiä

kysymyshän ei ole niissä palkkaerimielisyyksistä vaan henkilöstöpolitiikan hoitamisesta ja tästä ulkoistamisesta joka ilmeisesti nyt parhaillaan on menossa mahdollisesti sen vision mukaan jonka ei suinkaan toimiva johto vaan tiedotusjohtaja kertoo henkilöstölehdessä että kaikki muu paitsi toimitusjohtaja voidaan ulkoistaa ja lentokoneet pysyvät sinivalkoisilla väreillä maalattuina

se on kyllä kysymys joka tavallaan tulee väistämättä vastaan ja minä yhdyn tähän ed

arhinmäen perusteltuun kysymykseen että sitten kun ruvetaan indeksietuja käyttämään pitäisi tietysti katsoa että kaikkia väestöryhmiä kohdellaan lähtökohtaisesti samalla tavalla varsinkin niissä asioissa jotka ovat aidosti perusturvaa

rajamäen huolta siitä että tämä pelkää että poliisin toiminnassa ei käytetä riittävästi aikaa ja energiaa tämän harmaan talouden ylös ottamiseen ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten osalta

ei se on pakolla kyllä koska jos minä en ota niin pelkoni on että se seuraava siellä jonossa ottaa

arvoisa puhemies

juuri kun luulin päässeeni jalaksille ja ymmärtäväni mitä hallituksessa on tapahtunut tässä työtulovähennys ja eläkeläisten verotusasiassa edustaja satonen tuli ja tiputti minut sieltä jalaksilta

ensimmäistä kertaa kuulin edustaja jokisen käyttämänä ylipäänsä kenenkään hallituspuolueen puheenvuoron siitä että tässä olisi ilmeisesti tapahtunut virhe

tässähän on semmoinen tilanne että keskusta syyttää niitä hallituksia joissa kokoomus ja vihreät olivat ja kokoomus puolestaan syyttää niitä hallituksia joissa keskusta on ollut mukana ja sitten yhdessä syytetään että hallituksen toimintaa estää nykyinen oppositio

sekä työllisyyden kasvu että myös verotuksen oikeudenmukaisuus ja pääomatulojen saaminen tässä samanlaiselle oikeudenmukaiselle veroperiaatteelle mitä meillä muu verotus on joku mikä toi vero periltä kumitoimella on aika tärkeä asia

kun olin tässä kuullut edustaja zyskowiczin kertomuksen että kyllä tämä oli kokoomuksen vankka tarkoitus että myös eläkeläisten verotusta kevennetään ja he pyrkivät siihen mutta sitten he joutuivat tekemään kompromissin ymmärsin että keskusta ei tätä hyväksynyt tämä ei sopinut keskustan pirtaan niin edustaja satonen tuleekin ja kertoo että oikeastaan näin pitääkin tehdä ja kun hän oikein oli opiskelua tehnyt hän löysi siihen perusteet isosta britanniasta

sitten ymmärrän sitäkin että virheitä tapahtuu mutta sitten tietysti lähtökohta on se että sitten palattaisiin sille yhdessä oikeana pidetylle tielle jolla yleisradion asioista päätetään saman pöydän ääressä

oliko edustaja kiurulla tähän koulukeskusteluun

mutta olisi aika katsoa aidosti eteenpäin tässä politiikassa

arvoisa puhemies

meillä on kaksi tilannetta hallitus suunnittelee jo leikkauksia valtiovarainministeriö on antanut leikkauslistojen valmistelukäskyn ja ottanut siinä talousneuvoston apuliinaksi esiin

tässähän kun keskustelu on kulkenut eteenpäin ja on tultu myös isompaan talouspoliittiseen keskusteluun niin useampi edustaja on täällä todella voimakkaasti tuominnut velkaelvytyksen

tämä virhe on sikäli kummallinen jos se on tahaton että oppositiopuolueiden puheenjohtajat tapasivat hallituksen muodostaja sipilän ennen kuin hallituksen ohjelma kirjoitettiin ja ennen kuin nämä ratkaisut tehtiin ja nimenomaan siinä tarkoituksessa että yleisradiossa jatkettaisiin vanhaa tapaa asioiden hoitamisessa eli yhdessä sopimisen perinnettä ja toivottiin että hallitusneuvotteluissa ei tehtäisi yksipuolisesti hallituspuolueiden toimesta päätöksiä koska sittenhän tulee yhteinen pöytä mutta jos siellä läsnä olevista osa on jo sopinut asiat niin mitä siinä sitten enää mitään neuvottelua käymään jos osa on jo sopinut asioita

silloin on aika olennaista kysyä mitä tehdään tulopuolella

näen hyväksyviä katseita siellä salin oikealla laidalla

on ihmeellinen asia että hallituksen rohkeus ei riitä pääomatuloverotukseen puuttumiseen

kun ministeri stubb aloitti puheenvuoronsa alkupuolella keskustelua hän sanoi että sitten palkintona tästä kaikesta on miljardin euron veronalennukset

elää

perussuomalaisethan nyt ei ole sanonut tähän asiaan yhtään mitään koko keskustelun aikana ymmärrän niin että heillekin hyvin sopii tämä eläkeläisten verotuksen suhteellinen kiristys ja siitä luopuminen että palkka ja eläketuloja kohdellaan samalla tavalla se ei ole siis enää voimassa

mitä tulee tähän vaihtoehtobudjettiin ehkä sekin on syytä sanoa että ei tietenkään sdp laita omaan vaihtoehtobudjettiinsa sellaista asiaa joka kuuluu nimenomaisesti eduskunnan budjetin ulkopuolelle

arvoisa puhemies

velalla

velalla

kyllä te olette valmiit velkaa ottamaan kun veronalennuksia tehdään ja te uskotte että se toimii

ministeri lindströmin mukaan se on loistava uusi idea että kun vanhat ideat eivät ole toimineet niin nyt otetaan käyttöön tämä uusi idea jossa palkkaa ei makseta

mutta ilmeisesti sitä ei tulla korjaamaan koska edustaja satonen sanoi että tämä on juuri oikea tapa koska isossa britanniassa on näin tehty

arvoisa puhemies

ei edustaja jalonen kumonnut tästä yhtään mitään eikä hän voikaan tätä kumota koska tämähän on se mitä ministeri lindström on meille täällä kertonut ja minkä pääministeri sipilä on vahvistanut

mutta sitten tulen tähän työmarkkinakeskusteluun vielä kertaalleen ja tämä oli hyvin arvokas puheenvuoro jonka edustaja zyskowicz käytti tästä yleissitovuudesta siitähän paljon puhutaan on tärkeätä nähdä mistä tässä on kysymys

pidän viisautena sitä että toimimme niin kaikissa oloissa että emme joudu liiaksi riippuvaisiksi muista ja siihen meitä kehottaa myös historian kokemus ja asemamme täällä pohjolan perukalla

onhan meillä myös vuokrausta koskevaa lainsäädäntöä jossa on vuokralaisen turvaksi säädetty tiettyjä minimiehtoja koska vuokralainen on heikommassa asemassa kuin vuokranantaja

ja samahan se pätee työpaikoillakin että yksittäinen työntekijä on tietysti ihan eri asemassa neuvottelemaan työehdoista kuin vaikkapa nordean hallituksen puheenjohtaja björn wahlroos

sitten taas jos velkaa otetaan ja käytetään järkeviin tarpeellisiin investointeihin jotka vauhdittavat kasvua ja sitä kautta työllisyyttä ja pitkällä aikavälillä vahvistavat yhteiskunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan niin se on järkevää rahan käyttämistä

että tässä on tämä koko länsimaisen ajattelun filosofia että heikompaa osapuolta suojataan minimiehdoilla ja tämä on hyvin yleinen

juuri silloin kun talouden pyörät pyörivät heikoimmin ollaan siellä kuopassa on tietysti järkevää tehdä ratkaisuja jotka tuovat sitä tuotantokapasiteettia mukaan lukien ihmisiä työn ääreen elättämään itsensä ja pitämään myös yhteiskunnan palveluista huolta

nyt on kyllä pakko jatkaa ministeri pekkarisen kanssa

olin tavattoman tyytyväinen kuunneltuani edustaja kontulan puheenvuoroa tästä kolmikannasta koska mielestäni hän kertoi hyvin tärkeällä tavalla sen että kolmikannan ja tämän yleissitovuusjärjestelmän vaihtoehto sitten on se että tehdään lainsäädännöllä nämä minimit

arvoisa puhemies

mutta mitä tulee tähän kotitalousvähennykseen niin kyllä nyt ministeri olisi syytä olla rehellinen ja sanoa että tämä energia avustus on määrämittainen sitä pitää erikseen anoa ja tulemme taas näkemään ensi vuoden toukokuuhun tultaessa että ne rahat on käytetty eivätkä riitä kaikille

eli tässäkin tilanteessa on merkitystä sillä että nyt juuri pitäisi tehdä esimerkiksi näitä infrahankkeita ja sitä kautta varmistaa että suomi on elinkykyinen ja toimiva yhteiskunta myös tulevina vuosina

kun tosiasia tulee olemaan myös tämän vaalikauden jälkeen että koko maailma ei ole valmis niin olennaista on että kun puolueet esittävät näitä erilaisia etujen parannuksia niin niillä on myös siihen liittyvä rahoitus

mehän olemme valinneet järjestelmän jossa me työmarkkinaosapuolten sopimuksin rakennamme minimit työntekijöiden suojaksi ja sen takia meillä on yleissitovuusjärjestelmät

toinen asia

lisäksi kun teet putkiremontin kerrostalossa niin siihen ei tule minkään valtakunnan tukea koska se ei liity tähän ministerin mainitsemaan ympäristöperustein tehtävään energia avustukseen

ja se on ollut sdpn johdonmukainen periaate kun se on omat vaaliohjelmansa tehnyt ja myös kun se tekee ehdotuksia jotka poikkeavat hallituksen esityksistä tässä eduskunnassa niin se kertoo miten se ne rahoittaa

sitten on vielä lisänäkökohta joka on se että julkinen keskustelu ja tietysti nämä euroaluekriteerit kohdistuvat tähän velkaan vuotuiseen alijäämään ja velkaan

on niitä maita joissa valtio voi olla hyvinkin voimakas varakas sillä on paljon omaisuutta sillä voi olla yhtiömuodossa sitä sitä on maaomaisuuksien muodossa

arvoisa puhemies

se on myös yrittäjälle erittäin tärkeä järjestelmä koska silloin yrittäjä tarjousta tehdessään hinnoittelua tehdessään voi tietää että tuossa on lattia jonka alle ei mennä

jos tämä on teistä epäkohta arvoisa kokoomus niin tämä on nopeasti korjattavissa ja tämä epäkohta tulee suuremmaksi kun lähes kolminkertaiseksi muutetaan tämä vähennyksen suuruus

tässä on monta puolta tullut erinomaisesti tämän keskustelun aikana tähän mennessä esille ja jossain määrin varmaan tätä historiankirjoitustakin täytyy aina silloin tällöin käydä lävitse

pidän siis selvänä että jos yleissitovuusjärjestelmää lähdettäisiin murtamaan mihin edustaja lepomäen puheenvuoro vähän viittasi tai ehkä vähän enemmänkin viittasi niin sitten täytyy olla tietysti valmis siihen että lainsäädännöllä ruvetaan näitä minimejä täällä päättämään

mutta se on varmaa että mikään hallitus ei tule kansalaisten edessä selviämään kertomalla että syy sille että se ei tee mitään on edellinen hallitus

silläkin on siis merkitystä mitä sillä rahalla on aikoinaan tehty kun sitten kokonaisarviota tehdään ja kun sanon tämän en ollenkaan vähättele tätä velkaantumisen määrää

semmoista toritilaisuutta ei ole josta tällä repliikillä selviää että kun me olemme nyt hallituksessa niin me emme toteuta niitä meidän esityksiämme joita me teimme ennen vaaleja ja syynä on se että edellisellä vaalikaudella oli väärä hallitus

sanoin sen minkä edelleenkin sanon että jos sidotaan indekseihin etuja niin sitten täytyy katsoa tietysti eri väestöryhmien tasapuolista kohtelua ja ottaa vastuu siitä että kun lähtee indekseihin sitomaan niin sitten katsoo että ollaan tasapuolisia eri väestöryhmiä kohtaan

mutta tämänkään jälkeen vielä kerran edustaja zyskowicz en tunne länsimaista tahoa maata jossa päätettäisiin että maksimit samalla

eihän se niin ole kuin te sanotte että henkilökohtaisesti siellä nordeassa voi joku pankin konttoristi käydä sanomassa että hän haluaa enemmän että voidaanko hänen sopimukseensa hallituksen puheenjohtaja wahlroos kirjoittaa hiukan paremmin kuin mitä eduskunta päättää

olen iloinen siitä että valiokunnan itse mietintöä ei miltään osin ole asetettu kyseenalaiseksi joten uskon että voimme varapuheenjohtajan ehdolla luvata että jatkamme tällä samalla linjalla

se on tämä asia joka nyt varmasti jää tähän keskusteluun tämän jälkeen käytäväksi ja varmaan tähän opiskelija asiaankin tullaan tässä yhteydessä palaamaan

ja kun te sanoitte edustaja zyskowicz että hallituksella on viime kädessä vastuu niin niin sillä on mutta vain perustuslain säätämissä rajoissa

jos ajatellaan että meillä tilakoko maataloudessa on ongelma että meillä on liian pieniä tiloja tai metsätaloudessa tilakoko on ongelma niin teettekö te täällä lainsäädännön jossa te pakolla pakotatte metsä tai maatiloja yhteen

katajakaan silloin eduskunnassa

huomattavin rahoitusmuoto mitä te tarjositte silloin oli se että nostetaan tuloverotuksen arviota että arvioidaan kertymä hiukan korkeammalle

yhdyn edustaja ala nissilän viisaisiin sanoihin

siis on tullut tämä ehdotus että tingittäisiin vähän tästä autoveron laskusta ja tämän henkilöliikenteen suosimisesta ja käytettäisiin se joukkoliikenteen ja vr yhteyksien hyväksi

eihän tässä lopullista sanaa ole vielä sanottu vaan tässä jää varmaan tuleviinkin keskusteluihin mutta aika iso kokonaisuus on käyty lävitse ja toivon että tätä keskustelua voidaan jatkaa ja arvostaisin kovasti jos myös ministereillä erityisesti kokoomuksen ministereillä olisi aikaa osallistua tähän keskusteluun jota he viime vaalikaudella niin kovasti painottivat parlamentarismin syvänä olemuksena että on keskustelun debatin paikka hallitus ja oppositio kohtaavat myös silloin kun oppositio tekee omia ehdotuksiaan koska tämän illan pääkeskustelunhan piti olla opposition ehdotukset

samaten jos yrityskoko on ongelma jos meillä on liian vähän kilpailukykyisiä yrityksiä niin ette te tule esittämään että täällä päätettäisiin pakkolainsäädännöllä yrityskoko

eli täytyy olla oikeus sen minimisuojan jälkeen sopia asioista vapaasti työmarkkinaosapuolten kesken eikä niin että täällä edustaja satosen johdolla me ryhdymme työehtosopimuksia tekemään ja päätämme mitkä ovat työajat tai lomakorvaukset tai jotkut muut edut

nyt sdpn puheenjohtaja rinne on tehnyt erittäin merkittävän ehdotuksen että muutettaisiin työttömyysturvaa myös aktiiviseen suuntaan

se voisi olla tämmöinen työllisyysseteli jonka voisi saada mukaansa ja joka helpottaisi pidempään työttömänä olleiden uuden työpaikan hankintaa

siinäkin on teille rakentava ehdotus joka merkitsisi ihmisten työllisyyden paranemisen kautta huomattavasti lisää verotuloja vähemmän syrjäytymisongelmia ja antaisi yrittäjille osaavaa työvoimaa joka siellä malttamattomana odottaa että pääsisi töihin

tällaisia käytännön ehdotuksia olisi tarjolla ja nämä kaikki antavat mahdollisuuden sitten toteuttaa näissä ankarissa reunaehdoissa myös työllisyyden hoidon aktiivimäärärahojen nostoa ilman että ne vaarantavat millään tavalla julkisen talouden tasapainoa

senhän tämä keskustelu joka on ollut mielestäni kuitenkin ihan hyvä ja myös erot mukaan tuova on osoittanut että yhdestä asiasta me olemme täysin samaa mieltä tämän lisäbudjetin osalta ja se on se että tämä lisäbudjetti ei tuo työllisyyden hoitoon mitään lisää ja tämä lisäbudjetti ei tuo kilpailukykyyn yhtään mitään lisää

tänään täällä kärkihankekeskustelussa kuultiin hyvin tärkeitä puheenvuoroja mutta kiinnitän huomiota vain yhteen tärkeään näkökohtaan joka oli edustaja harakan puheenvuorossa esillä ja se koski ulkomaisten luottoluokittajien arvioita suomen taloudesta

tästä lienee yksimielisyys koko salissa

on sekä tilanne nyt että sitten näkymä kasvusta

jos tämä on koko keskustan mielipide että vihdoinkin pääsisimme sinne missä ollaan tekemässä kuulemma ensi vaalikauden ratkaisuja tehän olette sanonut että te ette hoida sitä nyt tällä vaalikaudella vaan sitten ensi vaalikaudella sata komitea tekee sinne piirustukset niin olen hyvin iloinen siitä ja toivon että ministeri hyssälä voisi vahvistaa tämän ilmoituksen että oppositio pääsee tähän komiteaan vaikuttamaan jotta me saamme hyvän sosiaaliturvauudistuksen